hallitus on ollut voimakkaasti tässä auttamassa tämän sovun syntymisessä ja nyt onkin tärkeää kun tästä mennään eteenpäin ja tätä valtiontaloutta asetetaan jatkossa kestävälle uralle että viemme yhdessä eteenpäin tosiaan näitä rakenteellisia uudistuksia joista olemme sopineet kuntauudistusta mietimme keinoja työurien pidentämiseen ja sitten maaliskuussa mahdollisesti katsomme niitä uusia keinoja millä taloutta sopeutetaan

on hyvä että tämä ehdotus saadaan eduskuntaan viimein tai oikeastaan saadaan nyt eteenpäin lausuntokierrokselle ja toivottavasti pian myös eduskuntaan käsittelyyn

huolenaihe on se että pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisessä olemme muun muassa ruotsia tanskaa ja viroa jäljessä

hallitusohjelmaan kirjattiin että tällä lailla tultaisiin takaamaan ikäihmisille oikeus nimenomaan oikeus laadukkaaseen hoivaan sekä ikäihmiselle oikeus palvelusuunnitelmassa tähän hoivaan

elikkä voisi sanoa että ulkoministeriöllä edustustoverkollamme yhdessä team finland kumppanien kanssa ja tietysti yritysten kanssa on valtavan paljon työsarkaa

miten nämä kirjaukset nyt näkyvät tässä esityksessä ja onko tarkoitus että näitä tavoitteita tullaan jatkossa edistämään

yritysten odotukset ulkoministeriön palveluita kohtaan ovat aivan odotetusti ja oikeutetusti nousseet

vaikka riski otetaan yrityksissä valtiolla kuitenkin voi olla rooli siinä että annetaan apua tukea oikealla hetkellä yritysten kansainvälistymisvaiheessa

ja kuten tässä aiemmin ulkoministeri tuomiojan puheenvuorosta kävi esille me valitettavasti emme ole tilanteessa jossa voisimme laajentaa verkostoa vaan valtion ja ulkoministeriön tulee kuten tulee muuallakin tarkistella nyt omia kulujaan

meidän poliitikkojen tulee luoda turvallisuutta ja luottamusta tulevaan

team finland toimintaa tehostetaan parannetaan tuodaan kaiken kaikkiaan suomen ulkomaanverkoston toimijat ei siis vain ulkoministeriön vaan myös työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvat toimijat yhteen ja täten lisätään vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tiiviimmän yhteistyön kautta

talouden taantuma kosketti monia

arvoisa puhemies

sillä ei pidä politikoida vaan on yhdessä toimittava niin että suomalaiset pystyvät vaikuttamaan omaan elämäänsä ja tavoittelemaan omannäköistään onnea

akuuttiosastolla on kuntouttava työote mutta silti kuulin ettei kuntoutukselle ole riittävästi arjessa aikaa

valtio ei voi sanella millainen on ihmisen kokema onni mitä on ihmisen kokema turvallisuus mikä on ihmisen itsensä mielestä kohtuullista ja reilua

mutta kuten nyt tiedämme tämä esitys ei takaa nykyistä edustustoverkkoa läpi seuraavan kehyskauden vaan edustustoverkon rakennetta joudutaan nykyisillä kehyksillä tarkastelemaan jo seuraavassa hallitusohjelmassa

hyvinvointitoimilla voidaan sen sijaan mahdollistaa asioita olla luomassa jokaiselle suomalaiselle positiivista näköalaa eteenpäin

turvallisuuden tunnetta on se että lapsi voi lähteä pelkäämättä koulutielle tai se että työtön voi ottaa työtä vastaan pelkäämättä että jos työt loppuvat yhteiskunnan turvaverkko pettää

näitä ongelmia on nostanut esiin niin professori sirkka liisa kivelä taannoisessa raportissaan kuin oppositiokin tässä välikysymyksessä ja ihan aiheellisesti

reiluutta ja oikeudenmukaisuutta edistää että kaikki osallistuvat tavalla tai toisella yhteiskunnan rakentamiseen ja maksavat veroja maksukykynsä mukaan

opposition välikysymyksessään kuvaamat tapaukset joissa hoitoa on laiminlyöty ovat rankkoja ja näin ei sivistysvaltiossa todellakaan saa olla

positiivista kehitystä vanhustenhuollossa on saatu aikaan ja on myös pidettävä mielessä se että valtaosassa vanhusten hoivayksiköitä ikäihmisiä hoidetaan hyvin ja turvallisesti

sekin on reilua että kaikkein eniten apua ja tukea tarvitsevia myös tuetaan eniten niin hyvinvointipalveluiden avulla kuin rahallisesti

viime viikkojen kuukausien tapahtumat pakotteet ja vastapakotteet joista täälläkin on paljon keskusteltu ovat tuoneet esille myös sen miten ulkoministeriö ja team finland voivat palvella ja itse asiassa palvelevat koko ajan yrityksiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

elintarvikeviennin jo aiemmin aloitettu ja pian loppuun saatettava team finland ohjelma on hyvin oikea aikainen ja itse asiassa tätä ei tiedetty kun sitä alettiin laatimaan

viranomaisten välinen tiedonkulku tässä asiassa on tärkeää

tämän järjestelmän avulla syrjäytymisvaarassa olevat nuoret voitaisiin tunnistaa nykyistä aikaisemmin eri tahot voisivat samaan järjestelmään raportoida kun nuoren kohdalle sattuu ongelmia ja sitten kertoa näistä ongelmista toisilleen mutta myös nuoren vanhemmille esimerkiksi

alalle tarvitaan jatkossa väestön ikääntymisen myötä uusia käsipareja ja toivonkin että tällä nyt käytävällä keskustelulla motivoidaan hakeutumaan alalle eikä pelotella pois vanhustyön parista

samoin team finland kiertueet kotimaassa joilla tehdään toimintaa tutuksi nimenomaan pk yrityksille on otettu erittäin hyvin vastaan ja ne ovat todella ajankohtaisia tällä hetkellä

sellaisissa puheissa peitellään sitä tosiasiaa että veroasteella mitataan ainoastaan prosenttiosuutta koko talouden kakusta euroista se ei kerro

työn huono organisointi tai liian alhainen henkilöstömitoitus eivät toden totta ole hoitajien syytä

ulkoministeriö on myös koko ajan neuvonut ja palvellut yrityksiä jotka ovat jollakin tavalla joutuneet näiden pakotteiden kanssa tekemisiin

kuulemma sitra rahoittaa suomessa tällaista hanketta ja kotikaupunkini mikkeli on ryhtymässä tämmöisen hankkeen pilotiksi

tämän järjestelmän kiistaton etu olisi se että nuoria ei lähdetä etsimään nuorisotakuun piiriin vasta kun he ovat pudonneet turvaverkkojen ulkopuolelle vaan ongelmaan voitaisiin puuttua varhemmin

hyvin lyhyesti

arvoisa puhemies

miten asianomainen ministeri näkee olisiko tällaiselle mallille käyttöä myös suomessa

olemme myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsitelleet tätä kuntajakolakia ja erityisesti sote linjauksia ja siellä lukuisia asiantuntijoita kuunnellessa on välittynyt sellainen kuva että sote asiantuntijat ovat käytännössä yksimielisiä siitä että tämän uudistuksen on nyt edettävä ja on otettava askel eteenpäin sosiaali ja terveyspalvelujen vahvistamiseksi

johtamisen rooli tunnustetaan myös

mutta myös taloudellisesta näkökulmasta tämä yhteistyö on äärettömän tärkeää tulevaisuudessa

sekä työelämä ja tasa arvovaliokuntaa ympäristövaliokuntaa että myös ulkoasiainvaliokuntaa yksimielisestä mietinnöstä ja niistä näkökulmista joita on nostettu tähän selontekoon liittyen

todellakin etelä savon maakunnassa on aikamoinen pettymys tämän ministerin päätöksen johdosta koska kyseessä todellakin oli yksimielinen maakuntavaltuuston päätös ja takana oli ajatus siitä että omaehtoisesti saisimme kehittää aluetta ja luoda uusia työpaikkoja

ja kun näitä lausuntoja kuuntelee näen hyvin tärkeänä että kuntalaisten kannalta palvelujen kannalta lasten nuorten ikäihmisten kannalta meidän on kyllä täällä eduskunnassa löydettävä sopu siitä miten tässä edetään

on aivan selvää että kaikkien suomalaisten on vaikea kokea olevansa samassa veneessä jos yksi pröystäilee helpoilla pörssivoitoilla tai kultaisilla kädenpuristuksilla ja toinen tinkii perustarpeista päivittäin

henkilöstömitoitussuosituksissa on huomioitu se ettei hyvä hoiva tarkoita pelkästään vanhusten ruokkimista tai vaipanvaihtoa neljän seinän sisällä vaan myös kuntouttavaa tekemistä arjessa

kun tällä hetkellä kovasti huudetaan alueellistamisen ja muun perään niin ehkä pikemminkin juuri lähtisimme itse kehittämään maakuntaa ja sitä kautta luomaan uusia työpaikkoja

pidän myöskin tervetulleena sitä uavn näkemystä että selonteossa ajattelu on siirtynyt avun antamisesta globaalien haasteiden yhteiseen ratkomiseen

siksi on erittäin tärkeää että tuloeroja on tutkimusten mukaan todella pystytty kaventamaan tällä vaalikaudella ja erityisesti ihmisten kokemaan köyhyyteen on puututtu

jo pelkästään arkikuntoutus on erittäin tärkeää se että ikäihmisten annetaan tehdä päivittäisiä askareita omien voimien ja kykyjen mukaan itse

nyt hylkäätte oman lapsenne ja olette tuomassa tämän hallinnollisen riidan tähän väliin kun meidän pitäisi yhdessä oikeasti viedä tätä hanketta eteenpäin

se on nimenomaan semmoinen kantava ajatus tässä selonteossa että globaalit haasteet ovat meille yhteisiä ja meidän on ratkottava entistä enemmän niitä erilaisten toimijoiden kanssa yhteistyössä

laatusuositus muistuttaa myös sektorit ylittävän yhteistyön tärkeydestä

olisiko tarvetta joiltakin osin tehdä muutoksia tähän lakiin tai näihin tavoitteisiin jotta me voisimme mahdollistaa paremmin tämmöisen omaehtoisen työpaikkojen synnyn myös tuonne maakuntiin

yhtä ikävää on se että suuri eduskuntapuolue perussuomalaiset ei todellakaan vielä ole tuonut minkäännäköistä esitystä

sen lisäksi me olemme asettaneet kuten tässä keskustelussakin on käynyt hyvin ilmi kehitysyhteistyölle selkeitä painopisteitä ja on hyvin tärkeätä että näitä edistetään laajalti se ei ole ainoastaan kehityspoliittisten toimijoiden työtä

laatusuositusten toimeenpanoa on tuettu esimerkiksi kohdentamalla lisää valtionosuuksia vanhusten koti ja laitoshoidon palveluiden henkilöstön lisäämiseen ja kotihoidon kattavuuden parantamiseen

minusta tämä on vastuutonta suomalaisten kannalta

tämä näkyy tänäkin päivänä muun muassa siinä että välttämättömyyshyödykkeitä kuten ruokaa lääkkeitä ja julkista liikennettä verotetaan alemmalla prosentilla

avaimet hyvinvointiin löytyvät työnteosta ja työ on parasta sosiaaliturvaa

valtion toimien positiivinen vaikutus kuntatalouteen on ollut nykyhallituksen aikana moninkertainen verrattuna punamultahallitukseen

tässä taloustilanteessa olisikin tärkeää että kaikki työllistämispotentiaali otetaan käyttöön

esimerkiksi ulkopolitiikalla me vaikutamme paljon naisten ja tyttöjen oikeuksiin kansainvälisten normien ja sitoumusten puolustamisessa eun kauppapolitiikalla vahvistetaan kehitysmaiden talouksia ja toisaalta tämmöinen kansainvälinen yritysvastuu lisääntyvä trade and aid ajattelu vahvistaa juuri yritysten vastuullista toimintaa ja verotuksen pelisääntöjen kehittämistä joka muuten on suomen yksi tärkeä painopiste mihin täälläkin kiinnitettiin huomiota

suomalaisessa yhteiskunnassa on saatava aikaan positiivinen kierre

opposition retoriikkaa voi tässä suhteessa lainata sanomalla että toimet ovat olleet hyvin oikean suuntaisia mutta sellaisinaan valitettavasti riittämättömiä

tämä taloustilanteen nopea heikkeneminen on kuitenkin johtanut tilanteeseen jossa yrittäjät eivät uskalla solmia vakituisia työsuhteita vaikka töitä mahdollisesti olisikin

sitten toiseksi minä haluaisin tästä valiokunnan mietinnöstä nostaa sen että painopistevalintoja pidettiin oikeina ja siitä minä olen iloinen koska se antaa erittäin vahvan tuen kaiken kaikkiaan tälle kehityspolitiikkatyölle tulevaisuudessa

työn puuttuminen on ylivoimaisesti suurin köyhyyden aiheuttaja

yksinyrittäjillä kun on merkittävää työllistämispotentiaalia miksi yksinyrittäjien palkkatukea ei taantuman vaikutusten helpottamiseksi väliaikaisesti laajenneta koskemaan myös määräaikaista työsuhdetta

kun seurannoissa kävi ilmi että laatusuosituksia ei riittävästi noudateta ministeri risikko linjasi että vanhustenhuollosta on tehtävä laki

edellytyksenä on että työn tekemiseen teettämiseen ja yrittämiseen on olemassa riittävät kannusteet

lain valmistelun yhteydessä osasta laatusuosituksia tehdään sitovia

nämä naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti lisääntymis ja seksuaaliterveys ja niihin liittyvät oikeudet ja se että ne olisivat tässä selonteossa jääneet vaille huomiota tai liian vähälle huomiolle

tosiasiallisesti lähes kaikki hoi totyöntekijät kohtaavat työssään ikääntyneitä ihmisiä toimivatpa he sitten terveyttä edistävän ennalta ehkäisevän akuutti tai pitkäaikaishoidon palveluyksiköissä

kokoomus keskittyy työllisyyden edistämiseen ei ainoastaan työttömyyden hoitoon

tämä tutustu työelämään ja tienaa ohjelma on ollut kaupan alalla käytössä jo lähes kaksikymmentä vuotta ja se on nuorten työllistymisen nimenomaan sen ensimmäisen työkokemuksen ensimmäisen työtodistuksen saamisen kannalta ollut äärettömän hieno ohjelma

siksi hoitotyön ammatillisessa perus jatko ja täydennyskoulutuksessa on turvattava riittävä vanhustyön asiantuntemus ja mahdollisuus gerontologiseen työhön pätevöitymiseen ja erikoistumiseen

kokoomus tekee politiikkaa joka mahdollistaa huolenpidon kaikista ilman tuleville sukupolville koituvaa rajua velkaantumista

positiivinen kierre edellyttää myös sitä että aina kannattaa ottaa vastaan pienikin työpätkä ilman että byrokratia aiheuttaa katkoksia rahantuloon

siis kymmenettuhannet nuoret saavat kesäisin työtä tämän kautta ja siitä on tullut erittäin paljon hyvää palautetta sekä vanhemmilta että nuorilta

siinä mielessä sen rinnastaminen ajatukseen siitä että kyllä nuorille on kesätöitä tarjolla on minun mielestäni tämän ongelman väheksymistä ministeri ihalainen

ja kerron myöskin sen että teen tätä työtä itse hyvin voimakkaasti kansainvälisillä areenoilla kuten tiedän aiemminkin täällä vahvasti kansanedustajien ja ministereiden tehneen ja suomi on tässä asiassa tunnettu

myös vaikeammin työllistyviä on tuettava työn syrjään kiinni

olen saanut palautetta esimerkiksi vammaisilta henkilöiltä siitä että työhaluja olisi mutta työmahdollisuuksia ei

kyllä teidän pitäisi minun mielestäni nyt ottaa kantaa siihen miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista ja vähän pääministerin tyyliin vedota neuvottelijoihin että he vielä menisivät pöydän ääreen ja kävisivät keskustelun siitä miten nämä työharjoittelupaikat voitaisiin turvata ja sitä kautta antaa nuorille tämä ensimmäinen työkokemus